se minua vielä erityisesti ihmetyttää miksi ben zyskowicz esimerkiksi te puolueena ette voi kannattaa sitä että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen duaalimallia voidaan tarkastella

edustaja on laitinen

mutta kysymys on siis siitä että ollaan katsottu että se on yhteinen oppiaine jota tämä meidän perusopetuslaki tällä hetkellä velvoittaa opettamaan kaikkialla

aivan lopuksi arvoisa puhemies minä sanon että voi kun me poliitikot aina kiinnitämme huomiota siihen mikä on minkäkin asian hinta

minun on pakko sanoa että on se vain niin ihmeellinen juttu että jos rakenteita halutaan katsella niin katsellaan vain osarakenteita mutta kokonaisuutta ei katsota koska tämä ei sovi ideologialtaan kokoomukselle ja nyt sitä ei ole tässä ohjelmassa

arvoisa puhemies

on kerta kaikkiaan ihmeellistä se että meillä on olemassa yhä vielä pimeää työntekoa ja meillä on tilanteita joissa selkeästi aliurakoitsijan maksamatta jääneet arvonlisäverot hyväksytään vähennyskelpoiseksi pääurakoitsijan arvonlisäverotuksessa

haluan kannattaa kansanedustaja anneli kiljusen tekemää ehdotusta tämänpäiväisessä käsittelyssä

voi kun me niin monta kertaa enemmän kiinnittäisimme huomiota siihen mikä on minkäkin asian arvo ja minusta tästä näkökulmasta edustaja mäkinen puhui äsken todella kauniisti että kun me saamme paketissa molemmat niin miksi se ei olisi meille hyvä juttu

siitä päästäänkin nyt edustaja kerolan hyvin fiksuun kysymykseen siitä voitaisiinko tätä asiaa kuitenkin kokeilla ja joudun arvoisa puhemies vielä vähän käyttämään kuitenkin tähän kulmaan aikaa

tältä osin kun moni kysyy miksi esitin rakennepakettiin oppivelvollisuuden pidentämistä niin esitin sitä sen takia että me keskustelemme liian paljon vain siitä miten me siellä vanhemmassa varttuneemmassa päässä pidennämme työuria mutta me hyvin harvoin katsomme tänne nuorisopäähän niin että meillä olisi konkreettisia ehdotuksia pöydällä

nimittäin on erittäin tärkeää että näiden esittämieni seikkojenkin valossa myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta tulee ottamaan kantaa hallituksen esitykseen

eli suomessahan jos näitä kielivalintoja vapautettaisiin pitäisi silloin lähteä tietysti siitä että jos pakollisesta yhteisestä oppiaineesta jotka ovat nyt nämä nykyiset kotimaiset kielet haluttaisiin tehdä poikkeuksia niin silloin tietysti kysymys on se olisiko se ruotsi latina vai olisiko se vaikka venäjä joka tulisi sitten tähän keinovalikoimaan

mutta arvoisa puhemies kaikkein oudointa koko asiassa on se että hallituksen esityksessä lähdetään yhä siitä että kelamaksua tarvitaan elvyttävien vaikutusten vuoksi

me puhumme hei näin pienistä lapsista

olen kaksi ehdotusta tehnyt

tällaisen veronkierron pienentämisen pitäisi olla kaikkien kansanedustajien keskeinen tehtävä ja kun muilla mailla on tarjota tähän oivallisia välineitä niin tuntuu kovin kummalliselta että me emme tähän olisi puuttumassa

toinen on se että pidennetään oppivelvollisuutta ja toinen on se että puretaan opiskelijasuma

millä ihmeen perusteella kelamaksua voidaan pitää elvyttävänä sillä eu komission mukaan elvyttävien toimenpiteiden tulisi olla väliaikaisia

tai jos tätä kokeiltaisiin ensin niin olisiko se näistä joku ja syntyisi uusi tilanne että taas on latina tai ruotsi tai venäjä joku näistä voisi olla vaikka se pakkokieli uudelleen

on laskettu että jos se toteutettaisiin niin kuin olen täällä pöydässä esittänyt sillä kahdella vuodella me voisimme pidentää meidän työuria täältä nuorisopäästä

siitäkään ei kukaan ajattele onko tämä edes tästä maailmasta että me lyhennämme osaamisen hankinnan pituutta

siksi yhä enemmän alkaa näyttää siltä että kelamaksun poisto on ujutettu niin sanotun elvytyspaketin sanotuksi osaksi vain ja ainoastaan ideologisista syistä

arvoisa puhemies

nimittäin tyylipisteitä asian valmistelukaan ei saa kun asiaa ei juurikaan hallituksessa valmisteltu eikä siitä ollut keskusteltu edes hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa silloin kun asia sitten tuli julkisuuteen valtiovarainministerin suulla

eli jos perusopetuslakia muutettaisiin ja tehtäisiin tällaiset kokeilut mahdolliseksi niin silloin esimerkiksi joensuussa koko ikäluokka opiskelisi pakkovenäjää ja silloin tietenkin ongelma olisi se miten sitä pakkovenäjää voisi jatkaa jossain muualla puolen suomea missä tämä kokeilu ei ole mahdollinen

tässä on vielä joitakin puheenvuoroja joita haluaisin kommentoida eli tärkeä kysymys oli juuri se mitä meidän pitäisi tehdä opetuksessa paremmin jotta sitten nuoret jaksaisivat opiskella kaikkia oppiaineita koulussa

arvoisa puhemies

en minä yhtään enää ihmettele että te tuotte tällaisen esityksen tänne kun tämäkin kertoja joka ilta sanomissa näin kertoo on kuitenkin yhden piirin puheenjohtaja perussuomalaisten hallituspuolueen joukoista

rakennusalan verovelkojen määrä on jatkuvasti kasvamaan päin ja samaan aikaan se erityisesti kertyy näistä alle kymmenen työntekijän yrityksistä

ei kukaan ole kuurompi kuin se joka ei tahdo kuulla

mutta sen minä kyseenalaistan että kun kaikilla lapsilla on oikeus olla joko kotona tai päivähoidossa niin osalla ei enää olekaan mahdollisuutta olla päivähoidossa

eli kyllä tämä hölmöläisten hommaa on ja akateemiselle väelle on hyvin vaikea selittää olemmeko me ollenkaan miettineet näitä vaikutuksia

siinä että luovutaan enemmistöomistuksesta ja esimerkiksi nesteen tapauksessa ihmettelemme kovasti sitä miksi näin tehdään ja toiseksi esitätte että strateginen omistus ei olekaan enää tärkeää niillä aloilla jotka siirretään kehitysyhtiöön

sen on hyvin osoittanut tämä keskustelu ja sitä keskustelua ylläpitänyt opposition edustus perussuomalaisten ja keskustan taholta

minä kysyn vielä kerran mitä järkeä tässä esityksessä on kun eilen lindströmin pakkopihvi lähti siitä että kannustetaan työllisyyteen ja tänään lähdetäänkin siitä että ei kannusteta työllisyyteen

edustaja virolainen aikaisemmin käytti puheenvuoron myös uusista teknologioista

minusta on tärkeää että me nostamme nyt tämän kissan pöydälle ja toteamme että verojäämiä ja tällaisia laiminlyöntejä ei pidä sallia ja erityisesti siinä tapauksessa että se näyttää keskittyvän täältä rakennusalaltakin vain talonrakentamisen toimialalle

mutta olen samaa mieltä siinä mistä inkeri kerola puhui minusta viisaasti että kyllä meidän täytyisi pystyä lisäämään keinovalikoimaa kielirepertoaaria ja nähdä että se kannattaa tämän koulun valikoiman sisällä ja pitää huolta siitä että aloitettaisiin mahdollisimman aikaisin

minä totean arvoisa puhemies tähän loppuun että tämä keskustelu osoittaa kyllä meidän korkeakouluväelle he rupeavat miettimään että heillä olisi ollut varaa ja mahdollisuuksia varmasti osallistua tähän fiksuun keskusteluun siitä että jos taloutta pitää tasapainottaa niin tehdään se tavalla joka olisi järkevä

nimittäin sekä ek jo iät ja ajat että myöhemmin kokoomus ovat halunneet jo lipposen ensimmäisen hallituksenkin aikaan tätä ideologista valintaa

te kun olette täällä kierrelleet ja kaarrelleet luikerrelleet kuin oppositio teidän johdollanne ikään nimittäin keskustan kommentteja en voi ylipäänsäkään ymmärtää

jos oppivelvollisuuden pidentämisellä ohjataan nuoret joko valmistavaan koulutukseen tai sen variaatioihin tai sitten suoraan lukion tai ammattikoulun penkille niin hieno juttu myös kestävyysvajeen näkökulmasta

nyt pääministeri kysyn teiltä siitä kun luin myös omistajaohjausosaston päällikkö eero heliövaaran eli teidän alaisenne virkamiehen käsityksen siitä mikä on kehitysyhtiö ja kyllä se on hyvin erilainen kehitysyhtiö kuin se mitä keskustan kansanedustajat täällä tulkitsivat kehitysyhtiön olevan

teknologia tarjoaa jatkossa aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin ne mahdollisuudet jotka meille kuuna päivänä tarjottiin kielenopetukseen ja minä uskon että se tapa että voidaan elävää kuvaa ja sitä elävää kieltä saada suoraan ruudulle saada suoraan korviin kuultuna on aivan toisella tavalla avaava kokemus jota meille koskaan ei ollut tarjolla mutta näille tuleville suomen toivoille voidaan järjestää myös uudella teknologialla ihan erilaisia sisältöjä kieltenopetukseen

minusta ihan senkin takia että yritystoiminnasta ei nousisi sellaista kuvaa että kaikilla aloilla on selkeästi ongelmia näiden asioiden laillisuuden suhteen tämä asia pitäisi nyt ehdottomasti saada korjattua

minusta se on erittäin fiksua ajattelua ja siltä osin kannatettavaa että käydään laajempaa keskustelua kielivalikoimasta suomessa eikä aseteta eri kieliä vastakkain vaan ajatellaan enemmänkin mikä vahvuus on siinä että me voimme eri kieliä opiskella kuitenkin tavalla joka kantaa tätä kansakuntaa eteenpäin

tuntuu kovin erikoiselta olla kannattamassa tällaista uudistusta tilanteessa jossa olemme vahvasti olleet itämeren alueen elinkelpoisuuteen vaikuttamassa ja vahvistamassa itämeren alueen tutkimusta ja jatkamassa sitä vielä hyvänä

ja tässä tilanteessa he eivät voi ymmärtää sitä mihin me olemme menossa varsinkin kun oecd on todennut että suomalainen koulutustaso tulee pysähtymään

mutta ennen vaaleja te ette kannattaneet niitä ettekä te kannattaneet vaalien jälkeenkään eduskuntakäsittelyssä niitä mutta nyt te kuitenkin kannatatte niitä

harmaasta taloudesta johtuvat ongelmat ovat riittävän suuria ja silloin pitäisi kansanedustajilla olla tarpeeksi myöskin sitä puuttumisen kynnystä madallettu että tämä asia saadaan kuntoon

nythän meidän pitäisi tehdä kiireesti toimenpiteet joilla tämä pysähdys estetään mutta sen sijaan me varmistamme että tämä pysähdys tulee mahdollisimman nopeasti tekemällä näitä omia yksipuolisia päätöksiä joita eivät voi akateemiset asiantuntija arviot kyllä ymmärtää

kyllä nyt on selvinnyt se että kehitysyhtiö on esimerkiksi postin osalta vain keino joko panna posti pilkkoen tai myydä se pörssiin

siksi tuntuukin kovin ihmeelliseltä että nyt olemme tilanteessa jossa myöskään henkilöstöllä ei ole ollut oikeutta ja kunnollista mahdollisuutta ottaa kantaa omaan asemaansa tässä muutosorganisaatiossa

ottaa tästä nyt selvää mitä mieltä ollaan

kyllä meidän täytyy myöskin se nähdä että me tarvitsemme yliopisto ja ammattikorkeakoulumaailmassa suuria rakenteellisia muutoksia oppimisympäristöihin jotta sieltä valmistutaan ajoissa

eli arvoisa puhemies sosialidemokraatit ovat luoneet aivan uuden linjan suomeen ja eurooppaan ja me pidämme siitä kiinni niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeen

ehkä tässä keskustelussa iso haaste on myös se minkä edustaja virtanen otti esiin eli kouluissa ei viihdytä ja se ei yksin ole yhden oppiaineen vika tai yhden oppiaineen tulevaisuuden ratkaisemisessa ei missään tapauksessa pystytä sitä käänteentekevää kiinnostusta herättämään että se lisäisi meidän lasten ja nuorten motivaatiota ainoastaan

minusta se on väärä strateginen valinta tilanteessa jossa meidän pitäisi pitää kiinni siitä että pörssin sijasta nämä postin palvelut aidosti tuotaisiin sillä tavalla järjestymään että carunan ja digitan keissi postin osalta ei toteutuisi

on erityisen ihmeellistä että henkilöstö on jätetty kuulematta kaikkein ratkaisevimmissa päätöksissä

ei se kuulkaa mene enää niin

nyt pitää vaikka ovat niin autonomisia nämä meidän yliopistot kyllä meidän toivoa kansanedustajina että nyt näihin rakenteellisiin talkoisiin lähdetään koska kansakunnan etu on se että yliopistoissa ei opiskella pahimpina vuosina seitsemää vuotta

myöskään ei voi muuta kuin ihmetellä miksi eduskunnankin vaalima merentutkimuksen kansallinen asema halutaan budjettivaltana siirtää kansalliselta tasolta selkeästi laitostasolle

me emme laskeneet pisa tutkimustuloksissa niinkään vaan siinä isossa kuvassa isoin haaste meillä on se että koulussa ei viihdytä ja siinä me olemme romahtaneet vuosien varrella ja tämä on minusta se tärkein juttu kun puhutaan pisa tutkimustuloksista vaikkakin nuorten osaaminen on laskussa kaikissa ryhmissä

se on ympärivuotista opiskelua kolmas lukukausi se on kuulkaa tenttiakvaario se on uudenlaista kakkosvaihetta opiskelijavalintoihin se on vaikka mitä mihin meillä ei nyt ole aikaa

ei siis voi kuin ihmetellä miksi jatkossa virastojen johto päättäisi mikä määrä resursseja esimerkiksi merentutkimukseen jatkossa käytetään

haluaisin vielä myös kommentoida edustaja rundgrenille kun hän otti esille sen että riip puen vähän mistä suunnasta suomea katsoo meidän näkökulmamme ovat hieman erilaisia

lisäksi olen ihmetellyt sitä miksi nyt yllättäen merentutkimuslaitoksen toimintaa arvostellaan hallituksen esityksessä kun tällaista arvostelua ei aikaisemmin ole tullut edes ministeriön tasolta

minä uskon totisesti että itä suomessa se haaste tulee siitä että tarvitaan enemmän venäjän kielen osaamista ja siihenkin pitää pystyä pitkällä aikavälillä löytämään vastauksia

minä kiitän teitä että te olette oikealla jyvällä nimittäin koulujen alueelliset haasteet ovat isoimmat siinä että meidän koulutuksellinen tasa arvo ei toteudu

olen avoinna kaikille niille ehdotuksille joita on

mutta tärkeää tietysti on kun puhutaan niin sanotusta kielestä joka on pakollisena ohjelmassa että sille pitäisi olla sitten joitakin historiallisia taustoja niin kuin meillä on monissa euroopan maissakin useampiakin kansallisia tai virallisia kieliä käytössä ja niitä kyllä opetetaan myöskin pakollisesti valtakunnallisella tasolla lähes kaikissa näissä maissa eli belgiaa luxemburgia irlantia ja sveitsiä ajatellen

lopuksi arvoisa puhemies haluankin todeta että eikö tässä vaiheessa olisi nyt syytä keskeyttää merentutkimuslaitoksen lakkauttamista koskevat suunnitelmat ja aloittaa merikeskuksen suunnittelu jota henkilökuntakin tukee

arvoisa puhemies

finanssikapitalismin taantumavaihe toi spekulaation ruokamarkkinoille sijoittajien kiinnostuttua raaka aineiden kaupasta

arvoisa puhemies

ja sitten tulee se jymy

spekulatiiviset investoinnit vaikuttavatkin voimakkaasti ruuan ja muiden perushyödykkeiden kehitykseen

tämä johtaa sitten tietysti siihen että rundgrenin näkökulma juuri tästä pitkästä rajasta myöskin ruotsin kanssa haastaa meidät miettimään millä tavalla tätä pohjoista ulottuvuutta myös koulutyössä pitää muistaa varjella jotta nuoret sitten osaavat myöskin käyttää etua hyväkseen

meillä on monia kysymyksiä joihin haetaan ratkaisua liittyen viisumiasioihin vapaakauppaan ja ylipäänsäkin tähän keskeiseen vuoropuheluun

sen vuoksi tällaisen kehityksen taittaminen on pitkällä aikavälillä vaikeaa ilman markkinasäätelyä

opetusministerin se vetää vähän hiljaiseksi jos äidin koulutustasoa parantamalla me saamme meidän lapset ja nuoret menestymään tulevaisuuden peruskoulussa

siksi ehdotamme että lailla säädettäisiin rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä asetuksenantovaltuuksista

minusta jonkinlainen keskeinen ulkopoliittinen linjaus tuntuu olevan kuitenkin tällä hallituskaudella se että venäjä on nähty hiukan tällaisessa kielteisessä tai voisiko sanoa negatiivisessa valossa

ykn ruoka ja maatalousjärjestö arvioikin että ruokakasvien käyttö polttoaineissa vahvistaa yhteyttä ruuan ja fossiilisten polttoaineiden hinnan kehityksen välillä ja saattaa lisätä ruokakasvien hinnan vaihtelua sekä ruuan hinnalla spekulointia

sitäkin me teemme mutta minun mielestäni on tärkeää nostaa ei vain näiden äitien koulutustasoa jotta lapset menestyvät paremmin vaan niiden lasten mahdollisuuksia opiskella niin että tasa arvoisesti annetaan kaikille mahdollisuus

nimittäin minusta se voimmeko me olla samassa veneessä oli olennainen kysymys kun pelottavaa tässä on se että teidän veneenne on vuotava ei kovinkaan hyvässä kunnossa ja hyvin pieni jakamaan sitä lastia josta meidän pitäisi kantaa huolta

jatkossa maankäyttö ja rakennuslain nojalla olisi mahdollista antaa valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksia kuten tänään se on jo mahdollista monissa muissa lakiosissa ja toisten ministeriöiden alalla

katson että vaikka venäjällä on paljon sellaisia asioita joihin me suomalaiset haluamme puuttua mitä tulee oikeusvaltiokehitykseen ihmisoikeuskysymyksiin ja moniin tärkeisiin talouden pragmatisoinnin lähtökohtiin ja niin edelleen

näin ollen siis suomen rakennusmääräyskokoelman rakennetta muutettaisiin siten että kokoelmaan koottaisiin lain nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset

arvoisa puhemies

rikkaiden maiden sijoittaja ja kauppapolitiikan hyötyjiä ovat olleet muutamat rikkaat länsimaiset maataloustuotteita vievät maat sekä suuret elintarvike ja maatalousyritykset

niin kuitenkin tärkeän lähtökohdan pitäisi olla se että me näemme venäjän lähellä meitä ja hyvänä kumppanina

arvoisa puhemies

on tavoitteena jatkaa nykyistä käytäntöä rakentamismääräysten joustavasta soveltamisesta rakennuksen korjaus ja muutostöissä

valitettavasti ilmassa on kovin paljon negatiivista valoa ja minusta se ulkopoliittisena toimintaohjeena ei ole kovin hyvä linja

arvoisa puhemies

uusissa asetuksissa säädettäisiin miltä osin ne koskevat uuden rakennuksen rakentamista ja miltä osin rakennuksen korjaus ja muutostyötä

niin hyvin olemme sen lukeneet että tiedämme miten se eroaa ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä

arvoisa puhemies

on hyvä myös muistaa että voimassa olevien rakennusmääräysten nykyinen soveltaminen säilyy ennallaan siirtymäkauden ajan

me olemme täällä vastuullisesti olleet mukana tässä afganistanin erittäin vaikeassa prosessissa ja olemme vielä lähteneet siitä että kansainvälisten aikataulusuunnitelmien mukaisesti olemme myöskin osa sitä linjaa että lisäämme näitä joukkoja vaikkemme teekään sitä missään nimessä innoissamme

meidän on toteutettava politiikkaa joka monipuolistuttaa maataloustuotantoa lisää itsenäisyyttä kansainvälisistä markkinoista tukee paikallisten pienviljelijöiden tuotantokykyä ja lisää siis tuotantoa

se syy ei ole se että se oli sidottu kotihoidon tukeen vaikka näin oli vaan se että täällä subjektiivisen päivähoito oikeuden puolella ei pystytty osoittamaan että säästöt toteutuvat

tarkoituksena on lisäksi osittain toimeenpanna rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat jotka koskevat korjaus ja muutostoimien ja töiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta

arvoisa puhemies